toki ne ovat oecdn pienimmät edelleen mutta tämä on selvästi sellainen asia mihin on kiinnitettävä hyvin vakavasti huomiota ja varmistettava se että jokainen asuinpaikasta riippumatta saa siitä omasta lähikoulustaan parasta mahdollista opetusta

nämä sukupuolten väliset erot erityisesti nyt näkyivät sen vuoksi että lukutaito oli tällä kertaa päätutkimuksen alue

mutta uskon että tässä voidaan onnistua koska matematiikan osalta joka nyt oli suppeammassa arvioinnissa sukupuolten välistä eroa oli saatu aika merkittävästi kiinni

mutta se kysymys mikä täällä nousi esiin on luonnollisesti se että meidän täytyy arvioida perusopetusta muistakin lähtökohdista kuin siitä että menestyisimme oecd mittauksessa eräiden oppimistulosten osalta

kyllähän se tärkein lähtökohta on se että meillä jokainen suomalainen lapsi ja nuori saisi omasta koulustaan mahdollisimman hyvän paketin sellaiset tiedot taidot ja elämän eväät millä pärjäisi tulevaisuudessa mahdollisimman hyvin omassa elämässään

näiden eteen on tärkeää tehdä töitä joka päivä kouluyhteisössä vahvistaa lasten omaa osallisuutta ja sitä että jokaisen on joka päivä kiva tulla kouluun ja opiskella siellä ja ketään ei kiusata tai syrjitä vaan kaikkia kannustetaan käyttämään omia kykyjään

heillä on erittäin hyvä koulutus ja on tärkeää juuri sen johdosta että pystymme pitämään opetusryhmät niin pieninä että jokaiselle lapselle on riittävästi aikaa ja että siellä voidaan ikään kuin havaita erilaiset lahjakkuudet ja kannustaa lapsia käyttämään kykyjään

toisaalta eräissä aineissa osa lapsista tarvitsee enemmän tukea osa taas voi tehdä vaativampia tehtäviä ja tällöin on tärkeää että opettaja kykenee havaitsemaan ja tukemaan jokaista lasta tämän mukaisesti

opettajat ovat se meidän tärkein voimavaramme nimenomaan näiden hyvien oppimistulosten takana ja voimme olla tyytyväisiä siitä että meillä suomessa opettajan ammatti on edelleen yksi vetovoimaisimmista ammateista ja hakijoita on niin paljon että voimme valita kaikkein parhaimmat opettajankoulutukseen

tärkeä osa sitä on paitsi ne omat työjärjestelyt myös mahdollisuus omaan täydennyskoulutukseen ja osaamisensa päivittämiseen

peltosen tietoja siltä osin että tämän hallituksen satsaukset opettajan täydennyskoulutukseen ovat merkittävästi suuremmat kuin edeltäjiensä

meillähän tehdään kahden vuoden välein myös tämä missä pyritään arvioimaan tulevaisuuden opettajatarvetta kaiken kaikkiaan ja siitä saamme myös hyvää evästä jatkovalmistelulle tämän osalta

jonkin verranhan nuo kansalliset ennakoinnit näyttävät sitä että luokanopettajatarve jossain määrin on vähentymässä mutta muun muassa juuri erityisopettajatarve kyllä lisääntyy

söderman täällä toikin esiin vaan kyllä kyse on siitä että yliopistoista itsestään on nähty myös se tarve että tulevaisuutta varten on tarpeen uudistua

olemme yltäneet hyville sijoille myös shanghain listalla ja times higher educationin listoilla mutta tietysti näissä kansainvälisissä rankingeissa on aina se ongelma että ne mittaavat aina tiettyjä tieteenaloja ja painottavat eri tavoilla asioita ja monesti yliopistot kritisoivat juuri näitä rankingeja siitä että jos ne osallistuvat kisaan niin ne haluaisivat itse edes valita sen lajin johon osallistuvat eli aivan sokeasti ei näitten ranking listojen perässä kannata mennä

suomihan on yksi maista joka on oecdn mukana kehittämässä hanketta jossa tavoitteena on mitata jatkossa korkeakouluopiskelijoiden osaamista

mutta sinänsä se tarve mikä yliopistoista on tullut että ne haluavat uudistaa toimintaansa lähti jo useita vuosia sitten rehtorien neuvoston manifestista jossa vaadittiin nimenomaan lisää vapautta tähän omaan hallintoon ja monipuolisempia rahoituslähteitä

ne keskustelupuheenvuorot mitä täällä on käytetty ovat hyvin paljon liittyneet juuri hallintoon ja talouteen ja ne ovat nimenomaan tämän lain ne ydinkohdat koska tässähän ei yliopistojen tehtäviä olla uudistamassa vaan nimenomaan lisäämässä taloudellista ja hallinnollista autonomiaa

täällä kuitenkin on lähestytty taloutta siitä näkökohdasta että tässä nyt yliopistot tämän lain myötä joutuisivat hankkimaan itselleen ulkopuolista rahaa mutta se ei suinkaan ole tämän lain lähtökohta vaan tässähän nimenomaan on varmistettu se että jatkossakin ed

täällä edelleen on esiintynyt se virhekäsitys että nyt jotkut tieteenalat eivät tässä onnistuisi mutta tätä rahoitustahan ei hankita tieteenaloittain vaan nimenomaan siihen yliopiston koko pääomaan

eli tieteenalat eivät erikseen voi tätä rahastoa hallinnoida vaan se tulee koko yliopiston pääomaan ja sitten yliopiston hallitus päättää miten sitä hyödynnetään tutkimuksen ja opetuksen hyväksi

siellähän on aina löytynyt riittävästi rahaa ja nyt valtio ei jatkossa enää ole yliopistojen vakavaraisuuden takaaja sen vuoksi että yliopistot irrotetaan valtion tilivirastoasemasta ja ne saavat näin taloudellisen autonomian

mutta on selvää että koska valtio jatkossakin rahoittaa tätä julkista tehtävää ja toisaalta yliopistoja pääomitetaan nyt muun muassa näiden kiinteistöyhtiöiden muodossa niin yliopistojen taloudellinen asema kyllä pyritään muodostamaan mahdollisimman vahvaksi

arvoisa puhemies

näin reilun kuusituntisen keskustelun mahdollisesti päätteeksi on ihan paikallaan kiittää kaikkia edustajia näistä evästyksistä ja monipuolisista näkökulmista joita palautekeskustelun aikana on täällä salissa esitetty

monet niistä asioista jotka tänään nousivat kehittämistarpeina esiin eivät sisälly tähän rakennelainsäädäntöön koska tämä puheena oleva ja käsittelyssä oleva rakennelaki todellakin ainoastaan velvoittaa kunnat tekemään selvityksen kuntaliitosten haitoista ja hyödyistä ja sen pohjalta päättämään mahdollisesta kuntaliitoksesta mutta kuten täällä on keskustelussa tullut esille meneillään on monia muita kuntauudistukseen liittyviä hankkeita jotka ovat lainsäädännön muodossa tulossa myöhemmin eduskunnan käsittelyyn ja nyt ne ovat tuon lain yleisperusteluissa kuvattu

näistä merkittäviä omalla valmisteluvastuullani olevia hankkeita ovat nimenomaan tuo kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistaminen kuntalain kokonaisuudistus samoin kuin tuo kuntien tehtävien arviointityö ja täällä metropolialueella tehtävät ratkaisut

tuolla valtionosuusuudistuksella jonka on määrä tulla ensi keväänä eduskuntaan lainsäädännön muodossa ennen kaikkea pyritään nyt siihen että pystyisimme yksinkertaistamaan nykyistä järjestelmää ja muuttamaan sitä kannustavammaksi ja tämän osaltahan tehtiin tuossa hallituksen piirissä toukokuussa painopistevalinnat minkä pohjalta tehdään kuntakohtaisia koelaskelmia

samoin määräytymistekijöistä on tarkoitus poistaa porrastukset ja siten lisätä järjestelmän kuntaliitosneutraalisuutta

samoin järjestelmään haetaan lisää kannustavuutta toisaalta siirtämällä painopistettä kustannusten tasauksesta tulojen tasaukseen ja myös tulojen tasauksessa haetaan uutta kannustavuutta poistamalla myös sieltä näitä määräytymisperusteiden porrastuksia ja korvaamalla taajamarakennekriteeri työpaikkaomavaraisuudella

edelleenkin tarkoitus on että valtionosuudet perustuvat merkittävästi kunnan väestön ikärakenteeseen ja sairastavuuteen mutta nyt kriteerit ollaan uudistamassa ottamalla niihin uudet ajantasaiset sisällöt

ikävä kyllä tänä päivänä valtionosuuksissa käytetyt kriteerit ovat sisällöltään todella vanhentuneita ja myös epätarkoituksenmukaisia ja parhaillaan vatt ja thl valmistelevat uusia indikaattoreita joiden pohjalta tullaan laatimaan nyt kuntakohtaiset laskelmat

se valmistui tuossa tammikuussa ja sen pohjalta on nyt hyvä nimenomaan käydä perusteellista arviointia siitä mitkä näistä tehtävistä ovat edelleen ajankohtaisia

samalla päätettiin käynnistää toimintaohjelman tueksi ensi vuoden alusta lukien paikallisia kokeiluja joissa kokeilun avulla vähennetään velvoitteita

täällä nousi esiin myös mahdollisuus lisätä tuon sääntelyn purun tuoman tuottavuuden ohella ictn avulla tuottavuutta kuntakentässä ja tämä on tiedostettu erittäin hyvin hallituksen piirissä

tiedämme että kuntarakenne ei yksin ratkaise tietenkään monia tuottavuuteen liittyviä haasteita ja julkisen talouden kestävyysvajetta vaan olennaista on nimenomaan se miten palveluprosesseja ja järjestelmiä uudistetaan ja sen johdosta kunnille suunnataan muutostukea josta yksi merkittävä elementti on juuri ict järjestelmien uudistamiseen ja konsultointiin kohdistuva muutostuki

se ei ratkaise kaikkia julkisen talouden palveluiden järjestämisen haasteita mutta on erittäin tärkeää että saamme pohjalle riittävän vahvat ja elinvoimaiset kunnat jotka kykenevät jatkossa järjestämään palvelut ja kehittämään

yleiskeskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisina rakennusten ensimmäinen käsittely on alueita